arvoisa puhemies

nuorisotakuukysymyksessä on kyse siitä että nuorelle annetaan töitä ja se on nyt keskoskaapista päässyt ulos mutta vielä se harjoittelee kävelyä eli täytyy tehdä paljon sen eteen töitä että se rupeaa toimimaan

meille poliitikoille riittää töitä mutta nuorille ja vajaakuntoisille ja vanhuksille ikääntyneille ei riitä

eli tämä on ihan selkeä että meidän täytyy saada asennemuutos myös työmarkkinapuolelle se että kunnioitetaan ja arvostetaan myös sitä osaamista ja sitä työhistoriaa mikä on ja ratkaisut löytyvät johtamisen kehittämisessä ja asenteiden muuttamisessa

arvoisa puhemies

itse olen hyvin vahvasti nostanut esiin eri vaiheissa tämän vakuuskysymyksen ja tuossa edellisessä puheenvuorossani jo sanoinkin että ei löytynyt oikein kunnolla ratkaisua siihen miten olisi pystytty kotimaahan hoitamaan tämmöinen vakuusrahasto jolloin me olisimme pystyneet itse hallinnoimaan sitä täällä suomessa

mutta siihen eun lainsäädäntö tuo jonkin tyyppisiä vaikeuksia ja toivonkin että seuraavalla hallituskaudella sitten selvitetään mitkä ne mahdolliset keinot siihen olisivat jolloin tämmöistä tilannetta ei jatkossa olisi että meidän tarvitsisi edes pelätä että jokin asia jää huomiotta ja hoitamatta

kyllä täällä on puhuttu eri vaiheissa sekä tässä salissa että valmisteluvaiheessa että muulloinkin suomalaisesta omistamisesta yhdessä sun toisessa kohdassa

mutta se minkä vielä tässäkin yhteydessä olen halunnut nostaa minkä nostin luonnonvaraselonteon yhteydessä on tämä eun kilpailukyvyn uhka joka on nimenomaan useampien kehittyvien talouksien pyrkimys suojata teollisuusstrategioilla näitä omia raaka ainevarojaan saadakseen etua omalle jatkojalostusteollisuudelleen ja tällöin myöskin hinnat nousevat

tämä näkyy esimerkiksi vientiveroina ja kiintiöinä määrähintoina kaksoishinnoittelujärjestelminä sekä rajoittavina sijoitussääntöinä

tällaisia toimenpiteitä soveltavat eniten muun muassa mikä on tämänkin viikon asialistalla ollut kilpailukomissaarin suulla kiina mutta näitä ovat myös venäjä ukraina argentiina etelä afrikka ja intia

usein ne samanaikaisesti hyötyvät sitten raaka aineisiin liittyvien tuotteiden tullittomasta tai alennetun tullin mukaisesta pääsystä eu markkinoille mikä asettaa eun monet meidänkin tuotannonalat epäedulliseen kilpailuasemaan

nimittäin tämä nousi omalla tavallaan esille meillä valiokuntakäsittelyssä miten me voimme suojata omaa varallisuuttamme eli nimenomaan raakamalmin vientiä koska on nyt ollut puhetta siitä että viedään venäjälle tai viedään ruotsiin jatkojalostettavaksi

se on osa kauppapolitiikkaa ja kuuluu täysin tähän eun päätösvaltaan eli vientirajoitusten asettamiskriteerit ovat hyvin tiukat eun tasolla

siinä tulevat wto ja eun kilpailulainsäädäntö vastaan jolloin meidän täytyy pyrkiä hyvin voimakkaasti näissä eu pöydissä hoitamaan tätä asiaa niin että me emme kärsi taas siitä että kun me emme voi asettaa vientirajoituksia niin sitten toiset sen kuitenkin tekevät

silloin meillä on yksi varteenotettava mahdollisuus siinä että me nostamme tavalla tai toisella meidän jatkojalostustasoamme ja yritämme ja pyrimme huomioimaan tämän meidän omassa lainsäädännössämme nyt jatkovalmistelujen asioissa etteivät meille hyvin elintärkeät harvinaiset maametallit muun muassa niitä on muitakin sitten ole sitä vientitavaraa joka meiltä viedään käsistä josta me emme pääse sitten esimerkiksi rojaltimuodossa tai jonkun muun järjestelmän puitteissa ottamaan sitä omaa viiluamme suomelle

asumiseen liittyvät kustannukset ovat kyllä nousseet ja nimenomaan taloudellinen tilanne on aiheuttanut sen että olemme joutuneet tekemään erilaisia taloudellisia sopeuttamistoimia

mutta se mikä tähän kansalaisaloitteeseen liittyy on nimenomaan näihin energiatodistuksiin liittyvät kustannukset

ne ovat tällä hetkellä aivan liian korkeat

meillä ei ole kovin montaa niitä jotka kykenevät ensinnäkään tekemään niitä todistuksia ja se että ne eivät ole teknologianeutraalia neutraalia tämä nykyinen malli ei ole teknologianeutraali

jos me pystyisimme kehittämään uudenlaisia teknologioita mittaamiseen ja samoin pystyisimme laskemaan tähän liittyviä kustannuksia niin jo tätä kautta tämmöisillä ulkopuolisilla teoilla tulisi asukkaille vähemmän paineita ilman että joudutaan veroihin puuttumaan

olen todella iloinen siitä että ministeri ja valiokunta pystyivät näkemään lähimenneisyydessä tapahtuneiden tragedioiden yli ja näin ollen myös ampumaurheilu ja metsästys pystyvät jatkumaan normaalisti lähes samaan tapaan kuin tähänkin asti

mutta myöskin asukas pystyy omassa asumisessaan miettimään miten hän lämmittää ja kuinka paljon lämmittää ja siihen hyvä hallitus tekee nyt juuri näitä erilaisia vaihtoehtoja

nämä useat muutokset mitä esitykseen on tässä matkan varrella tehty ovat todella olleet oikean suuntaisia ja näin ampumaurheilu ja metsästys eivät tästä eteenkäänpäin vaarannu läheskään ollenkaan

tärkeää tässä uudessa lakiesityksessä joka itse asiassa pohjaa vanhaan aselakiin eihän tässä muuteta koko lakia vaan muutamia pykäliä on tiedonkulku eri viranomaisten välillä

se ei pelkästään liity aselakiin vaan se liittyy myös moneen muuhunkin yhteiskunnassamme vallitsevaan asiaan jotka lisäisivät yhteiskunnan turvallisuutta ja joissa tiedonkulku eri viranomaisten välillä olisi huomattavasti parannettava asia

tämä on ollut tarpeellinen ministeri sanoi että jo eu asetuksien myötä myöskin sen myötä että tässähän viime vuosien aikana kun on ollut näitä ikäviä tapahtumia suomessa eri poliisipiireihin on tullut ohjeistusta ohjeistuksen perään ja tulkinnat koko maassa ovat vaihdelleet hyvin paljon

jopa saman poliisipiirin sisällä tulkinnat aselupien myöntämisestä ja muista ovat olleet toisistaan äärimmäisen poikkeavia

valiokunta toteaakin täällä että lupakäytännöissä on merkittäviä eroja osin lainsäädännön yleispiirteisyydestä johtuen ja valiokunta korostaa koko maassa yhtenäisen lupakäytännön ja yhtenäisten käsittelyaikojen merkitystä

olen itse saanut hyvin paljon palautetta siitä että joissakin tilanteissa ovat käsittelyajat olleet vain muutama viikko joissakin on ollut lähes puoli vuotta

tässä vallitsevassa ajassa on eri poliisipiireissä myöskin ollut semmoisia tilanteita joissa on jo ennakoitu tulevaa mahdollista lakia ja sen tulkintoja

eli on ennakoitu sitä että tulee joitakin kiristyksiä metsästysaseisiin tulee erilaisia vaateita näyttää että harrastaa aktiivisesti metsästystä niin kuin täällä virheellisesti jo muutamassa puheenvuorossa todettiin

olen todella tyytyväinen siihen että nämä koskevat vain käsiaseita ei pitkiä aseita

eli silloin metsästysharrastus voi jatkua ihan normaalisti pitkillä aseilla

kun on kyse omalla maalla tai metsähallituksen mailla metsästyksestä niin miten sinä sinne olisit pystynyt osoittamaan jotain aktiivista harrastusta

olisiko jokin isoveli pitänyt ottaa mukaan sitten osoittamaan että todella on siellä metsällä tai ei

tämä on ollut hyvä että tämä on yhteistyössä ministerin kanssa pystytty korjaamaan ja normaali metsästysharrastus pystyy jatkumaan

metsästäjä ja myöskin ampumaurheilua harrastava on pääsääntöisesti kyllä vastuuntuntoinen aseharrastaja joka säilyttää ampuma aseitaan hyväksytyllä tavalla

nämä ongelmat meidän yhteiskunnassamme liittyvät niin kuin täällä on tullut esiin moneen kertaan erilaisiin mielenterveyskysymyksiin ja näihin asioihin meidän pitää puuttua ihan monella muulla tavalla monilla muilla keinoilla ja siitä me olemme varmaan kaikki ihan yhtä mieltä

tässä paineita on sosiaali ja terveysministeriöllä ja tänäänhän ministeri risikko jo kyselytunnilla vastasikin että tähän asiaan on todella paneuduttu ja tehty töitä niin paljon kuin vaan on pystytty

urpilaisen logiikkaa että olisi pankkien vika että velallinen on antanut vääriä tietoja lainaa hakiessaan

mutta kun ei aina niitä mielenterveyden ongelmien perussyitä pystytä sanomaan ja tietämään niin ei myöskään pystytä niihin heti silloin vaikuttamaan

kumpi siis on syyllinen pankki vai se asiakas joka lainaa hakiessaan antaa pankille huolellisesti vääristeltyjä tietoja

nyt on

toinen näitä totta tulevassa tulevia tuleva asia aselakia tai ennakoitu tulevaa aselakia sillä tavalla että on myönnetty perustelematta aselupia vain toistaiseksi oleva ei kai vain määräajaksi vaikka nykyinen laki jo määrää sen että perusperiaate on se että metsästysaseet myönnetään toistaiseksi voimassa olevina

arvoisa puhemies

taseella mitaten kreikka ei suinkaan ole köyhä valtio

nyt on ollut joissain poliisipiireissä joitain tulkintoja että ne ovat ainoastaan ja vain määräajaksi

se on vain haluton ja näköalaton järjestelemään omaisuuttaan samaan tapaan kuin rahapulassa oleva vippiä kysyvä mutta kohtuullista omaisuutta takanaan pitävä sukulainen

valiokunta on täällä todennut sen että nämä tulee jatkaa automaattisesti toistaiseksi voimassa oleviksi koska virheellisesti on näin asianomaista käsitelty jos ei ole muuta syytä että sen pitäisi jatkossakin olla määräaikainen

tähän asiaan liittyen minä yritin kysyä ministeriltä ja toivoisin että siihen vielä vastattaisiin ja saataisiin selkeät ohjeet miten näiden henkilöiden kohdalla tulee jatkossa toimia

hallitus toteaa esityksessään sanatarkasti

pitääkö heidän hakea uudelleen sitä lupaa vai muuttuuko se automaattisesti kun määräaikainen lupa loppuu toistaiseksi voimassa olevaksi vai mikä on tämä käsittely

näiden ehtojen osalta hallituksen esitys on puutteellinen

hallituksen esityksessä ei ole riviäkään selvitystä talousohjelmasta

kysyä sopii miten eduskunta ja sen valvontaelimet voivat valvoa siirtomäärärahan toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta kun talousohjelmaa ei avata eduskunnalle

on vain määritelty se että se tulee myöntää sitten jatkossa toistaiseksi voimassa olevana ellei ole mitään lain edellyttämiä perusteluja että sen tulisi olla vain määräaikainen

hallituksen esityksen mukainen siirtomäärärahan myöntäminen sitouttaa ja sen tulee sitouttaa suomen hallitus myöntämään lainoitusta kreikalle tulevan kolmen vuoden aikana vain mikäli kreikka toteuttaa sille asetettua talousohjelmaa

mutta miten esimerkiksi kustannuskysymykset huomioidaan

eduskunnan antama vakuutus tulee kirjoittaa selkeästi auki tukipaketin yksityiskohtia myöten

toivon että tähän saadaan vielä selkeyttä tässä jatkokäsittelyjen aikana tai sitten tulee se ohjeistus ihan selkeänä ympäri suomea

nepposelle olisin todella todennut sen että pääkaupunkiseudulla ei ole mahdollista harrastaa ulkona tapahtuvaa ampumaharjoittelua ja nimenomaan metsästysaseilla

tulevan kolmen vuoden aikana suomen hallituksen edustajat tulevat neuvottelemaan yhä uudestaan kreikan lainoituksesta koska talousohjelman toteutuminen on hyvin epävarmaa

mutta uudellamaalla se on kyllä mahdollista ja erityisesti itä uudellamaalla on monia erittäin hyviä ampumaratoja mutta tietysti pääkaupunkiseudulta sinne matkustaminen on jo hiukan hankalampaa ainakin joiltakin osin

noissa neuvotteluissa tulee nousemaan esiin kysymys eduskunnan myöntämän määrärahan käytöstä tilanteessa jossa kreikka ei olekaan kyennyt noudattamaan tukipaketin ehtoja

tuota tulevaisuudessa häämöttävää neuvottelutilannetta varten tulee varautua jo nyt hyvissä ajoin tekemällä selväksi että siirtomäärärahan käytön edellytyksenä todellakin on hallituksen esityksen mukaisesti talousohjelman toteutuminen

pääpiirteissään olen tyytyväinen tämän päätynyt liha valiokunnalle

nepponen tässä totesi tämän lain kanssa voi ampumaharrastajana ja metsästäjänä elää eikä tämä aiheuta toimenpiteitä ja muutoksia nykykäytäntöön

mikäli talousohjelma ei toteudu ei siirtomäärärahan käytölle ole toimeenpanon edellytyksiä vaan toimeenpanon edellytykset tulee uudelleen käsitellä eduskunnassa

siirtomäärärahan käytön sitominen talousohjelman toteutumiseen parantaa suomen neuvotteluasemaa merkittävästi kun talouspaketin kohtalosta ja jatkosta päätetään euroopassa

arvoisa puhemies

suomi sai mukaan imfn suomi avasi keskustelun vakuusjärjestelmistä jota pitää ehdottomasti jatkaa

kun talousohjelma jää puutteellisesti toteutetuksi joutuvat suomen edustajat toteamaan että uudet valtuudet tulee hakea uudestaan suomesta asti eduskunnalta

arvoisa puhemies

mutta me olemme samaa mieltä myös siitä että me olemme keskellä finanssikriisiä ja talousvaliokunnassa olemmekin paljon pohtineet sitä miten pankkisektorin tulee jatkossa toimia ja mikä on sen tulevaisuus

tämä asetelma tarjoaa suomelle erinomaiset mahdollisuudet tuoda uutta ajattelua ja uusia taloudellisesti järkeviä menettelytapoja tukemaan euroopan vakautta

euroalueen kriisin mekanismien tunteminen ja avaaminen on ensiarvoisen tärkeää mikäli suomi joutuu etsimään vaihtoehtoisia menettelytapoja euroalueen kriisinhoitoon jatkossa

hallituksen esityksessä todetaan että laina voidaan myöntää ilman vakuuksia toisin sanoen hallituksen esityksen mukaan laina voidaan myöntää myös vakuuksia vastaan

on esitetty myös väittämiä että kreikan lainat olisivat nyt jo vastavakuudellisia

oletteko pohtineet sitä mitkä ovat ne mekanismit joiden välityksellä kriisi välittyy suomen pankkijärjestelmään ja suomen talouteen

jos suomalainen eläkevakuutusyhtiö ei nyt saa kreikan valtion joukkovelkakirjalainastaan rahojaan täysimääräisinä takaisin ei suomalaisella eläkevakuutusyhtiöllä ole oikeudellisia mahdollisuuksia ryhtyä realisoimaan kreikan valtion omaisuutta tappioittensa katteeksi

jos kreikan valtiolle myönnettävillä vastavakuudellisilla lainoilla maksettaisiin takaisin nyt ilman vastavakuutta olevia lainoja kuten tarkoitus on muuttuisivat myös suomalaisten eläkevakuutusyhtiöiden kreikkalaiset lainat vastavakuudellisiksi ja siksi turvallisiksi

käytännössä tämä johtaisi siihen että vanhojen lainojen omistajille tulisi sama ehto myös lainojen uudelleenjärjestelyjen myötä mutta tämä kehitys ei suinkaan ole este vaatia lainoille reaalivakuuksia päinvastoin

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että tällä järjestelmällä nimenomaan se valtionosuus tässä tukimuodossa olisi hieman edullisempi kuin jollain muulla tavalla oli se sitten t k tai investointituki tai millä tahansa muulla tämä järjestelmä nimenomaan olisi näin halvempi

kun kreikan lainoja koskeva hallituksen esitys on tuotu eduskuntaan päätettäväksi odotan että sitä täydennetään ja että siirtomäärärahojen käyttö sidotaan kreikan talousohjelman toteutumiseen

tämän menettelyn tarkoituksena on turvata suomalaista veronmaksajaa ja varustaa suomen hallituksen edustajat vahvalla selkänojalla kun kreikan ja mahdollisesti muiden maiden tukipaketteja käsitellään euroopan unionin elimissä

tässä on nimenomaan yksi osa sitä koska mennään eri olosuhteisiin jääolosuhteisiin arktisiin olosuhteisiin

mihin sitä osaamista mahdollisesti sitten aikanaan pystytään hyödyntämään on kokonaan toinen asia mutta minä toivon että näillä demohankkeilla pystytään tuomaan sitä esiin

lainaa kyllä mutta vain vakuuksia vastaan

ja sen valiokunnassa totesimmekin että nimenomaan sitten kun sitä myönnetään mille kohteelle sitten myönnetään kuka sen toteuttaa niin tulisi myös ottaa huomioon nämä erilaiset kansallisten energiatavoitteiden kustannustehokkaat toteuttamistavat ja se kuinka hanketta voidaan mahdollisesti hyödyntää referenssinä haettaessa kansalliselle cleantech sektorille kasvua vientimarkkinoilla ja niin edespäin eli juuri sitä mitä erilaisilla demohankkeilla halutaan

jos emme tätä demohanketta toteuta mahdollisimman valtiolle edullisesti niin emme myöskään saa niitä mahdollisia hyötyjä tulevaisuudessa huomioitua

kokoomukselle on tärkeää se että ihmisillä on töitä ja kokoomus katsoo että työllisyys paranee vain sillä että suomalainen teollisuus voi hyvin ja samoin yritykset voivat hyvin

tämä näkyy myös nyt puolustusministeriön määrärahakysymyksissä ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä t k toimintaan satsaamisena ja siinä että suomalainen yritystoiminta myös jatkossa pystyy pärjäämään näissä kovissa kilpailuissa

talousvaliokunnan mietinnössä nimenomaan painotetaan erityisesti näitä erilaisia t k hankkeita

tähän puolustusministeriön hallinnonala pystyy vastaamaan nimenomaan ministerin puheissakin tulleilla erilaisilla tärkeillä asioilla

arvoisa puhemies

tästä puheiden kaikesta rönsyilystä huolimatta olen ymmärtänyt että meillä lähestulkoon kaikilla on yhteinen tahto ja pyrkimys nousta tästä taloudellisesta notkosta jälleen avarampiin maisemiin

hallitus ei ole seissyt eikä istunut tumput suorina vaan on tehnyt todella mittavia toimenpiteitä

tämän elvytyspakettinsa turvin tulee suomikin pikkuhiljaa nousemaan olen siitä omalla tavallani varma

arvoisa puhemies

jo näin oletinkin mitä ed

näillä toimilla eivät kaikki hameenhelmat kyllä suomi neidolla hulmua riittävästi

tarvitaan yhteistyötä eri rajapinnoille eri toimijoiden väliin valtion ja kuntien ja samoin yritysten ja kolmannen sektorin välille

mikäli muutoin nykylain voimassa ollessa on lupa myönnetty määräaikaisena ilman lain edellyttämiä perusteluja se tulee myöntää ennen määräajan päättymistä toistaiseksi voimassa olevana elleivät hakijasta johtuvat syyt muuta edellytä

niillä rajapinnoilla löytyvät ne uudet innovaatiot jotka vievät suomea eteenpäin

tämän rahan peräänkuulutus kunnille on sinänsä ihan järkevää ja ajankohtainen asia

ihan selkeästi valiokunnan tahto on se että vaikka määräaikaisuus olisi kesken ja jos se on myönnetty tulkiten tai ennakoiden uutta lakia jossa muutoksia ei ole tullutkaan se tulee myöntää kesken tämän määräaikaisuusjakson toistaiseksi voimassa olevana

arvostan hallituksen politiikkaa siitä että hallitus toimii huolellisesti ja järkevän suunnitelmallisuuden periaatteella

mutta nyt jää vain se kysymys tuleeko asianomaisen henkilön hakea sitä erikseen tuleeko maksaa ja miten se käytännössä sitten haetaan

kitee immonen saavista kaataen ilman että sitä on mitenkään tarkasti suunniteltu

raha on myös kunnissa pystyttävä hallinnoimaan kunnolla että se menee juuri niihin toimenpiteisiin ja niihin asioihin mihin me haluamme sen menevän että se on myöskin elvyttävää ja saadaan niitä palveluita turvattua

lipposelle olisin vain jo aikaisemmin vastannut että tämä on nimenomaan sitä politiikkaa joka nyt tässä vaiheessa olisi elvyttävä tilanne niille kunnille jotka menettävät voimakkaasti yhteisöverotuloja

tämä tilapäinen uusjako auttaisi nämä kunnat tästä ahdingosta jolloin se auttaisi myös koko suomea kaikkia muitakin kuntia ja mennään sitten eteenpäin

vielä nopeasti puhemies toivon että ministeri pekkarinen tuo vielä tällä hallituskaudella järkevän kaivoslakiesityksen niin että kaivannaisteollisuuden toimintaedellytykset myös jatkossa on turvattu ja alan työpaikat tällä sektorilla turvattu

tämä on ilman muuta selvää että kokoomus on valmis neuvottelemaan näistä windfall malleista ansiottoman arvonnousun leikkausmalleista

tästä strategiasta edelleen sanoisin hallituskumppaneillemme että toteutetaan strategiasta ilmaston kannalta kustannustehokkaat ratkaisut ensin ja sitten vasta mennään näihin kalliimpiin toteuttamistapoihin

arvoisa puhemies

maailman päästöt vähenevät päästöttömään energiaan ydinvoimaan panostamalla toimintatapoja muuttamalla ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja kehittämällä uutta osaamista

päästöt vähenevät maailmanlaajuisesti vain jos kansainvälisillä markkinoilla kilpailevilla yrityksillä on tasapuoliset päästövelvoitteet

osaaminen teknologia ja innovaatiot on nostettava ilmastopolitiikan kulmakiviksi ja uuden teknologian tutkimukseen kehittämiseen ja kaupallistamiseen on panostettava pitkäjänteisesti

näihin liittyvässä teknologiassa tutkimuksen ja kehityksen on saatava aikaisempaa keskeisempi rooli kaikkialla maailmassa

eräiden asiantuntijoiden mukaan ainut kestävä vaihtoehto bioenergian tuotannossa on fotosynteesi joka on tietysti tehokkainta siellä missä aurinko paistaa eli lähellä päiväntasaajaa